toinen kritiikki on koskenut sitä että esitys lisäisi toimeentulotuen hakijoiden määrää

alikäyttöä varmasti on eli henkilö joka olisi oikeutettu toimeentulotukeen ei sitä saa

tähän on tietenkin luonnollisesti kiinnitettävä huomiota myös jatkossa miten tätä alikäytön poistamista voitaisiin suitsia koska kyllä sen joka on tähän oikeutettu tulisi myös tämä tuki saada

arvoisa puhemies

pentti oinonen oli tuolta kolin juurelta ja itse olen pallaksen juurelta muoniosta syntyisin

on hyvä että nyt käydään tiheällä kammalla läpi puolustusvoimien johtamisrakenne toimintatavat joukko osastot kiinteistöt henkilöstön asema sekä asevelvollisuuden kehittäminen

mustajärvi otti esille pallaksen liittämisen kittilän kunnasta muonioon

siksi että kittilän kunta syyti kaikki rahansa levin kehittämiseen eikä muonioon ja pallas jäi aivan lapsipuolen asemaan tässä asiassa

uusia menoja kuitenkin syntyy ja materiaali uhkaa vanheta käsiin

sen takia oli tärkeää että tämä siirto tehtiin

pulliaiselle sanoisin kyllä sen verran että tämä oli aikoinaan suomen matkailuliiton eli valtion omistama laitos ja hotelli eikä silloinkaan tätä korjattu ja laitettu kuntoon että ei tässä nyt voi aivan yrittäjän kengille vain hypätä

ilolla kuitenkin tervehdin sitä että puolustusvoimat haluaa jatkossakin olla läsnä pohjois suomessa ja tämä on kyllä minusta osoitus siitä että halutaan puolustaa myös jatkossa koko maata

meillä rovaniemellä hornetien vahvuus kasvaa ja soitto raikaa edelleen jatkossa mutta ei vältytä muutoksilta eli lapissa it rykmentti ja jääkäriprikaatin esikuntatehtävät yhdistyvät

ihan totta kesäkuun minihallitusneuvotteluissa sovittiin leikkauksen kompensoimisesta verotuksen lapsivähennyksellä ja tämä paljon puhututtanut lapsilisäleikkaus poiki sen että päätöksen tulonjakovaikutukset selvitettiin tämähän siellä on taustalla sdpn vaatimuksesta

edustaja lindströmiä ja muita opposition edustajia pyytäisin tutustumaan tähän helmikuun lopussa julkaistuun rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevaan johtoryhmän loppuraporttiin

täällä on toimia tehty eläkejärjestelmän uudistamiseksi ikääntyneiden ja osatyökykyisten työllistämiseksi välityömarkkinoiden kehittämiseksi heikossa työmarkkina asemassa olevien tilanteen kohentamiseksi yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi kaavoituksen ja kaupan esteiden purkamiseksi teollisen tuotannon perustan vahvistamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi muun muassa muutamia esimerkkejä mainitakseni

arvoisa herra puhemies

laissa puhutaan vain konekaivun haitoista mutta se lakkauttaa myös seitsemän kaivospiiriä joissa kaivetaan vain lapiolla

toinen paha isku on nämä kaivoslain tuomat viisinkertaiset vuosimaksut

vaikka muutamia näitä megaluokan asioita on jäänyt toteutumatta niin täällä on paljon hyvää tavaraa mitä on toteutettu

suomen talouden kuva on näivettyvä

mutta tässä tilanteessa olen tyytyväinen siihen että hallitus on hahmottanut ison kokonaisuuden jonka edessä olemme ja osoittanut toimintakykynsä tällä ensi vuoden talousarviolla samoin kuin rakenneuudistuksilla tupopaketilla työllisyys ja kasvusopimuksella sekä työllisyyteen tehdyillä panostuksilla

esko juhani tennilä otti esille korvaukset kunnille

on totta että esimerkiksi sodankylän kunta on tällä hetkellä huutavassa pulassa kevitsan kanssa koska kaivos on lähtenyt rakennustyömaa tänä kesänä liikkeelle mutta esimerkiksi asunnoista ja kaavoituksesta on huutava pula ja siihen täytyy kunnan tehdä kovia satsauksia

tästä kuntataloudesta

normien purku jatkuu ja kuntien menoja helpotetaan ja itse pidän sitä rehellisempänä kuin sitä että koko ajan vähennetään kuntien tulopohjaa

siitä varmasti olemme pitkälti yhtä mieltä että tämä nykyinen tilanne on täysin kestämätön

kun perusterveydenhuollossa ei ole lääkäreitä eikä saa aikoja niin sairaudet pahenevat ja pitkittyvät ja kuormittavat erikoissairaanhoitoa ja meillä karkaavat kulut käsistä

on hyvä että hallitus otti tämän asian tikunnokkaan ja tekee toimia tämän eteen koska muuten tästä tulee ylikuormitettu kriisiala joka ei houkuttele yhtään ketään töihin

meillä on lapissa sodankylän kunnassa ollut nyt vuoden tilanne että sinne ei ole saatu lääkäreitä ja voi kyllä kysyä onko tämä sitten perustuslain mukainen tilanne

ja kysynkin perussuomalaisilta ja edustaja mäntylältä mikä teidän lääkkeenne on tähän asiaan muu kuin tämä että on vahvemmat hartiat ja nämä sote alueet joiden kautta tätä asiaa voidaan hoitaa

ovatko ne nämä yksityiset monikansalliset yritykset jotka tekevät rahaa ihmisten sairauden kustannuksella vai onko se tämä keskustan maakuntamalli jota kokeiltiin kainuussa eikä muuten jäänyt paljon villoja käteen

lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta on mielestäni ongelmallista että hallitus roiskii sinne ja tänne ja nyt yhtäkkiä ilmoittaakin peruuttavansa jo valmistellun lain

sakon muunto vankeudeksi jälleen mahdolliseksi

no tämä ilo jäi kyllä aika lyhytaikaiseksi ja nyt kaupan liitto ilmoittikin että on tyrmistynyt tämän muuntorangaistuksen palauttamisen perumisesta

myös sitä pidän erikoisena että kokoomus nimenomaisesti ajoi tätä uudistusta viime kaudella kuin käärmettä pyssyyn ja nyt ääni kellossa on muuttunut

lakia pidetään byrokraattisena ja monimutkaisena ja samaan aikaan kun laki hallituksen toimesta haudataan kokoomuslainen lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen vaatii täällä eduskunnassa toimia korvaavien toimenpiteiden valmistelemiseksi ei tässä tämän illan istunnossa mutta aikaisemmassa viime viikon istunnossa

arvoisa herra puhemies

lapissa on muun muassa akuutti tuo kemioulu väli

se on lapin vilkasliikenteisin maantieosa ja voi sanoa että kapea se on paljon liikennettä on ja se ei kyllä vastaa tätä nykyistä tarkoitusta

suomen ja norjan välinen raskas liikenne on kasvanut sillä osuudella merkittävästi mutta tien huonon kunnon vuoksi siinä sattuu kymmeniä raskaan liikenteen suistumisongelmia vuosittain

yara on ilmoittanut tuhannesta uudesta työpaikasta jos valtio osallistuu liikenneinfran rahoittamiseen

mutta pieni pilkahdus on täällä lisätalousarviossa eteenpäin näitä lapin hankkeita

täällä on kemijärven puutavaraterminaalin sähköistys jonka jälkeen dieselvetoinen tavaraliikenne voidaan siirtää sähkövedolle rovaniemen ja kemijärven välillä ja nämä ovat aina askel kerrallaan eteenpäin hyvä näin

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit haluavat olla johdonmukaisia tässä esityksessä ja poistaa tämän ristiriidan jossa nykyisellään kirjallisessa menettelyssä voidaan yhden tuomarin kokoonpanossa käsitellä sellaisia asioita jotka suullisessa menettelyssä pitäisi ratkaista lautamieskokoonpanossa

oiva kaltiokumpu valitettavasti poistui jo tästä salista sillä hän ei tarkkakorvaisesti kuunnellut tätä sosialidemokraattien vastalausetta

eli me edellytämme että lautamiehet säilyisivät riita asioiden käsittelyssä

lisäksi sitten myös esitämme että lautamiehet säilyisivät näissä listarikosasioissa joista hallitus esittää lautamiehiä poistettavaksi

eli kyllä meillä tässä sosialidemokraatit puoltavat lautamiesten oikeutusta ja olemassaoloa

tässä on se vaara että lautamiesten harkintavaikutus ja osallistuminen suomalaisista oikeuslaitoksista katoaa tämän esityksen myötä kokonaan

arvoisa herra puhemies

tuhansien järvien ja monien jokien maassa olemme tottuneet tulviin silti suomessa on onneksi toistaiseksi vältytty erittäin suurilta tulvavahingoilta

syytettyjen kannalta uudistus merkitsee sitä että kaikki oikeudelliset päätökset syyllisyyden toteen näyttämisestä ja rangaistuksen mittaamisesta aina tuomion kohtuullistamiseen taikka koventamiseen saakka riippuisi ainoastaan yhdestä virkatuomarista

ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien sään ääri ilmiöiden myrskyjen ja tulvien odotetaan kuitenkin tulevaisuudessa yleistyvän ja siksi on varauduttava myös poikkeuksellisen suuriin tulviin

samoin myös kaikkia korvauksia koskevat päätökset jäisivät tämän yhden ainoan tuomarin yksilölliseen harkintaan mikä ei kyllä mielestäni myöskään ole syytetyn etu

tänäkin talvena kokemäenjoki on tulvinut yli äyräittensä

vaikka pahin on luultavasti vasta edessä nykyistenkin tulvien aiheuttamat vahingot ovat usein merkittäviä

kyllä suomi on arktinen valtio ja meidän tulee panostaa tähän arktiseen osaamiseen jatkossakin

ensisijaista tulvasuojelussa on yhdyskuntien suojelu

arvoisa herra puhemies

kansallispuistoon sijoitettu euro tulee kaksinkertaisena takaisin

maankäytön ja rakentamisen suunnittelu ei riitä sillä tulva alueilla on paljon asuntoja ja muita rakennuksia

ympäristönsuojelulain uudistaminen on välttämätöntä direktiivin toimeenpanon takia

se on jo nyt myöhässä ja edellinen lakikin on kymmenen vuoden takaa

tämä flybe toimii nyt operaattorina siellä ja näitä lentovuoroja on vähennetty kuudesta neljään ja samanaikaisesti ne ovat kyllä epävarmempia kuin aikaisemmin

tämä laki on hyvä kokonaisuus mutta harmillista on että tämä keskustelu ympäristönsuojelulaista on kilpistynyt vain nyt turpeen ympärille vaikka tällä uudistuksella parannetaan ympäristön tilaa monella eri osa alueella

pohjoisessa esitys on saanut ristiriitaisen vastaanoton

itse kun olen tuolta pallas yllästunturin kansallispuiston läheisyydestä niin tämä on hyvä asia ja pidän sitä hyvin tärkeänä

keskustelu on herättänyt paljon tunteita ja ollut välillä kiivastakin

perusongelmana lienee ristiriita saamelaisten ja kantaväestön välillä

se kulkee miten sattuu

uskon siihen pohjoisen tyttönä että turvetuotanto ja ympäristönäkökohdat ovat sovitettavissa yhteen jos tahtoa löytyy

saamelaiskäräjillä on pelko siitä että saamelaisiksi voisi tulla kantaväestön edustajia jolloin vesitettäisiin alkuperäiskansa kun taas osa niin sanotuista statuksettomista saamelaisista kokee vallitsevan tilanteen epäoikeudenmukaisena koska heitä ei hyväksytä vaaliluetteloon ja saamelaisiksi

no sitten toinen asia on nämä petokorvaukset

toivon että tulisi jotakin rotia tähän ja varmaan tuossa lentostrategian yhteydessä tätä tarkastellaan kokonaisuudessaan

uusinta tekniikkaa käyttämällä turvetuotannon vesistövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää

rikkidirektiivin osalta uskon että se vauhdittaa kyllä tuota ratayhteyttä jäämerelle ja myös kaivoskuljetukset vauhdittavat tätä tarvetta luoda ratayhteys

siksi tulvasuojeluun tarvitaan kipeästi lisää rahaa

olenkin tehnyt asiasta kittilän osalta aloitteen joka tulee huomenna äänestettäväksi

molemmilla osapuolilla on kuitenkin tosiasiallisesti enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä

jaan kyllä saman huolen hänen kanssaan

arvoisa puhemies

petovahingot ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja aiheuttavat ison loven poronhoitajien tienestiin

myös tämän puolesta tämä selvitys on tarpeen jotta me löydämme maakunnallisen ja kansallisen näkemyksen tästä asiasta että mistä se rata kulkee

julkisista hankinnoista annetun lain mukaiset hankinta asiat ovat luonteeltaan sellaisia että häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi kunnissa ja muissa hankintayksiköissä niissä pitäisi ratkaisu kyetä antamaan alle puolen vuoden

lapset käyvät samoja päiväkoteja ja kouluja terveys ja hoivapalvelut ovat kaikille samat porot polkevat samoilla palkisilla ja kulttuuriperintö ja elinympäristö ovat samat

edustaja lohi otti aiemmin tuossa esille luvituskysymykset ja pohjoismaisessa vertailussa pärjäämme siinä huonosti

lapset ovat luonnostaan aktiivisia

lapset tarvitsevat kehittäviä vapaa ajan harrastuksia toimintaa vertaisryhmässä sekä heistä aidosti välittäviä aikuisia

luvituksen sujuvoittamisen ja nopeuttamisen tuleekin olla tavoitteena energiantuotantoon liittyvässä toiminnassa kuten pientuotannossa vesivoiman rakentamisessa ja turvetuotannossa

ennalta ehkäisevä lapsi ja nuorisotyö on inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto syrjäytymisen ehkäisyssä

toivonkin kun oikeusministeri brax on kuulolla että hän huolehtii myös markkinaoikeuden resursoinnista niin tuomarin virkojen kuin valmistelijoiden palkkaamisen osalta

viime vuonna jäsenmäärä jatkoi edellisten vuosien tapaan kasvuaan

lisäksi kiinnittäisin huomiota siihen että hankintojen parissa työskentelevien osaamista edelleen vahvistettaisiin

ei voi olla oikein se että vasta siinä vaiheessa kun yritys saa tietää voittaneensa kilpailun se alkaa hankkia työntekijöitä koneita ja laitteita kuten on kuullut tiepuolella tapahtuneen

suosiotaan kasvatti erityisesti kokkaukseen metsään ja luontoon sekä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvä ryhmätoiminta

poronhoitoa kalastaja tai metsästyskulttuuria on vaikea harjoittaa etelässä siinä määrin kuin se on mahdollista pohjoisen perukoilla

toimintaa on onnistuttu tuotteistamaan myös siten että nuoret saavat työtuloja palveluiden myymisestä

erilaisten harrastusten kirjomäärä yllättääkin monen järjestöä tuntemattoman perinpohjaisesti

tässä on ilmeisesti haettu mallia kuntapuolelta mutta pitäisin hyvänä että myös varajäsenet olisivat olleet ehdolla ja tulleet valituiksi tehtäviinsä

myös vaaleja koskien säännösten osalta on esitetty epäilyksiä että nyt ollaan hyväksymässä vaalisäännöksiä joiden toimivuudesta ei ole takeita

lisäksi järjestömme auttaa lapsia tarjoamalla vaihtoehdon yksinäisille iltapäiville järjestämällä erityisesti eka ja tokaluokan oppilaille suunnattua iltapäivätoimintaa

jos saamelaismääritelmästä ja siitä mikä alue on saamelaisten kotiseutualuetta päästään yhteisymmärrykseen niin silloin ratifiointia voidaan harkita

valtiontalouden myönteisen kehityksen ja arpajaislain toteutumisen myötä ovat viime vuosina lapsi ja nuorisotyön valtionavut kehittyneet myönteisesti

sen sijaan kuntien talous esimerkiksi lapissa on heikentynyt siinä määrin että alueelliset erot paikallisen lapsi ja nuorisotyön tukemisessa ovat kasvaneet

käynnissä olevat kunta ja palvelurakenneuudistus sekä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen toivottavasti vahvistavat kuntataloutta ja siten helpottavat varhaisnuorisojärjestötoiminnan tukemista kuntatasolla sekä pienentävät alueellisia ja paikallisia eroja

ilman tätä eduskunnan myöntämää tukea olisi ollut ryhdyttävä henkilöstön vähentämiseen

lopuksi vielä erityiskiitos arvoisalle ministerille metlan kolarin aseman säilyttämisen johdosta

mielestäni panostus suhteessa tuotoksiin on tämän pienen yksikön kohdalla hyvä ja sen vuoksi ministerillä oli viisautta nähdä asiassa kauas ja säilyttää yksikön tulevaisuus

lasten pitäisi päästä osallistumaan kielipesätoimintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mieluiten ennen kielen kehitystä jolloin tulokset kielen omaksumisessa ovat parhaita

rovaniemelle kuitenkin onneksi jää uudistuksen jälkeenkin pysyvä istuntopaikka hallinto oikeuden suullisia käsittelyjä varten mutta lapin elinkeinoelämän kasvu saamelaisasiat ja pitkät etäisyydet olisivat kuitenkin puoltaneet pysyvän hallinto oikeuden toimipisteen säilymistä rovaniemellä

perustuslakivaliokunnassa käydään laaja asiantuntijakuuleminen jossa kaikki saavat sanoa asiasta sanansa ja valiokunnan puntaroitavaksi jää mihin tässä esityksessä päädytään

arvoisa herra puhemies

eduskunnan tehtävänä on löytää ratkaisu joka tyydyttää molempia osapuolia

asetusmuutoksella kainuun käräjäoikeus siirretään itä suomen hovioikeuden tuomiopiiristä rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin jolla näin rovaniemen hovioikeuden käsiteltävien asioiden määrä tulee kasvamaan ja sen asema vahvistuu

infrastruktuuri kuitenkin alkaa olla jo aika kovilla eikä sopivia tiloja enää tahdo löytyä

samoin vapaaehtoiset ovat antaneet merkittävän panoksen tähän työhön muonittamalla ja vaatettamalla näitä henkilöitä mutta sielläkin voimat alkavat ehtymään ja loppumaan

perhe eläkettä leskeneläkettä tai muuta eläkepaperia

pitkä matka on siitä ajasta tultu siihen nähden että nykyisin nämä kelan toimipisteet tuolla maakunnassa ovat auki muutaman päivän viikossa tai jopa vain muutamia tunteja viikossa ne eivät siis ole edes auki joka päivä ja virkailijoilta olen saanut sellaista palautetta että nykyisin tämä työaika menee sitten ohjatessa ihmisiä nettiin eli täyttämään näitä lomakkeita siellä sitten

pidän myös hyvänä sitä että oulun hallinto oikeuden nimeksi esitetään pohjois suomen hallinto oikeutta tässä lakivaliokunnan käsittelyn aikana ja se nimenomaisesti kyllä osoittaa paremmin tämän alueellisuuden tässä sitten jatkossa

vetoankin kyllä ministeriin että valtio ja kunnat eivät jättäisi tätä yhteiskuntarauhan ylläpitoa näitten vapaaehtoisten varaan vaan tarvitaan riittävästi tätä resursointia johon liittyen kyllä vastasittekin jo edellä